ei silloin jaettu ylijäämää ei taloudessa sitä ollut eikä ollut jakovaraa vaan haluttiin tukea lapsiperheiden elämässä selviämistä jotta myöhemmin olisi jakovaraa

tässä säästetään nyt kustannusvaikutuksista piittaamatta tässä nakerretaan tulevaisuuden pohjaa

tässä keskustelun kuluessa on keskustan toimesta esitetty useita toimivia vaihtoehtoja joilla tämä vastaava säästö valtiontalouteen saataisiin aikaan ja nyt tarkoitan säästöllä sitä mikä näkyy valtion budjetissa

teemme oppivelvollisuus iä ei synny tämä oppivelvollisuuden laajentaminen on kustannusvaikutuksiltaan merkittävä

arvoisa puhemies

ei ole käynyt se eikä sen oppivelvollisuuden vaikuttavuutta ole arvioitu sillä tavalla kuin olisi pitänyt

on surullista se että näin tapahtuu

arvoisa puhemies

ministeri räty puhui arvovalinnoista

erityisesti minä ihmettelen täällä on nyt paikalla kaksi kokoomuksen edustajaa mikä kokoomuksen näkemys on tulevaisuudesta

jos voisitte sitä vielä täsmentää

jos pakolla jaetaan niin se ei ole pelkästään kannustavaa

oli joitakin yhteiskuntajärjestelmiä joissa kehotettiin väkeä muuttamaan paremmille alueille ja kannustettiin sillä että jätettiin tiet auraamatta ja sähköt katkaistiin se kannusti

te leikkaatte juuri tulevaisuuden perustaa

arvoisa puhemies

nyt olisi syytä perua tämä leikkaus ja katsoa paremmin tulevaisuuteen semminkin kun tässä pohjalla on vielä teidän valmistelemanne kotihoidon tuen puolittaminen

kysyn ministeriltä

mikä on tulevaisuuden näkymä tässä asiassa kun nyt moneksi vuodeksi menevät kertausharjoitukset minimiin tai loppuvat niin ei kai silloin voi vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja viedä niin kuiviin

mitä te aiotte tehdä tämän asian hoitamiseksi

se on todella yhteiskunnallisesti vakava asia ja alkoholilain uudistaminen viipyy

miksi näihin asioihin ei tartuta sillä vakavuudella millä niihin pitäisi tarttua edustaja walter oli välillä poissa mutta hän on uudelleen palannut niin hän saa

arvoisa puhemies

miten tässä väliaikana nyt tästä siihen saakka kun joka tapauksessa tulee melkoinen murros ja on nämä leikkaukset kun materiaalihankinnoissa tulee vaje koulutuksessa tulee vaje ja toiminnoissa on vaje turvataan riittävä puolustusvalmius

halutaanko se kieltää

jos kerran tuloksia saadaan niin miksi pitäisi kieltää toimiva systeemi tai sellainen jolla saadaan hyvät palvelut toimimaan mahdollisimman tehokkaasti

se on niin kuin entinen palopäällikkö sanoi että väärin sammutettu

arvoisa puhemies

tämän niin sanotun paras hankkeen puitelain mukaan kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmää uudistetaan tavoitteena muun muassa hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen

niin ikään puitelaissa todettiin että valtionosuusjärjestelmää on uudistettava niin että kuntien erilaiset olosuhde ja palvelutarvetekijät otetaan huomioon

nyt valtionosuuksista todellisiin kustannuksiin yhteen tehtäväkohtaisista todellisiin kustannuksiin perustuvista valtionosuuksista laskennallisiin kustannuksiin perustuvaan valtionosuusjärjestelmään

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettavaan lakiin koottavaksi eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus sekä sosiaali ja terveydenhuollon esi ja perusopetuksen kirjastojen yleisen kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen hallitusohjelman otsikkona on avoin oikeudenmukainen ja rohkea suomi

yhdistettävissä valtionosuuksissa tullaan käyttämään yhtä valtionosuusprosenttia mutta järjestelmän perusrakennetta ei kuitenkaan muuteta muilta osin tässä yhteydessä

yksittäisen kunnan valtionosuus määräytyy sen sijaan laskennallisin perustein joista vähennetään kunnan omarahoitusosuus joka kaikissa kunnissa asukasta kohden on yhtä suuri

hallituksen kanssa olemme samaa mieltä siitä että taloudellinen tilanne tällä hetkellä on hyvin vaikea

se vaatii toimenpiteitä se vaatii tervehdyttäviä toimenpiteitä se vaatii luottamusta ja se vaatii toimenpiteitä joilla saadaan aikaan talouskasvua

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tämän edellä mainitun lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta lisäksi uusi laki opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta joka korvaa nykyisen rahoituslain

arvoisa puhemies

tässä ehdotetussa laissa säädetään lukion ammatillisen koulutuksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun sekä liikuntatoimen nuorisotoimen museoiden teattereiden ja orkestereiden ja opetustuntikohtaisesti rahoitusta saavan taiteen ero perusopetuksen rahoituksesta

monien selvitysten mukaan yhteiskunnassamme kaksi ryhmää on erityisesti todettu köyhyydessä eläviksi tai sellaisiksi joita koskettaa köyhyysongelma

arvoisa puhemies

hallitus on unohtanut jättänyt sivuun merkittävän asian tässä ja se on rahoitusperiaate

toinen ryhmä on pienellä eläkkeellä elävät ja toinen on lapsiperheet erityisesti monilapsiset perheet yhden tulonsaajan perheet

perustuslaistamme lähtee se että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua näistä tehtävistä

rahoitusjärjestelmä on tarkoitus säilyttää rakenteiltaan ja periaatteiltaan näiden opetusministeriön hallinnonalalle jäävien opetus ja kulttuuritoimintojen rahoituksen osalta pääosin nykyisellään

tässä hallituksen budjettiesityksessä on usealla tavalla puututtu lapsiperheiden köyhyyden korjaamiseen ja on todettava tyytyväisenä myös se että valtiovarainvaliokunta on mietinnössään aika vahvasti tämän asian ottanut esille

ja kun katsomme tämänhetkistä tilannetta ja sitä palautetta mitä tulee erityyppisiltä kunnilta niin se tilanne on paljon vaikeampi ja huolestuttavampi kuin julkinen kuva nyt on

tähän liittyy vielä se että kuntien tilanne eriytyy entisestään ja sitä eriytymistä hallituksen toimenpitein vauhditetaan

ne leikkaukset mitkä on suunniteltu nyt valtionosuuksiin kohdistuvat luonnollisesti ensisijaisesti niihin kuntiin joissa palveluiden rahoittamisessa valtionosuuksilla on merkittävä osuus

arvoisa puhemies

en mene näihin valtionosuuksien määräytymisperusteiden yksityiskohtiin vaan puhun sen sijaan tästä tulevaisuudesta valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä

se on pitkäjänteistä toimintaa ja on tärkeää että tähän liitetään tämä lapsiperheiden hyvinvointiohjelma ja sen mukaisesti sitten tehdään pitkällä jänteellä toimenpiteitä joilla tätä tilannetta parannetaan

valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa se että kaikilla kunnilla on olosuhteista palvelutarpeista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset suoriutua erityisesti lakisääteisistä tehtävistään

tässä kehyksessä niin kuin edellä kuulimme äsken edustaja kivirannan puheesta vaikutetaan kiinteistöveron tuottoon niin että se nostaa kuntien tuloja ja toisaalta kunnille tulisi jätevero mutta samanaikaisesti leikataan valtionosuuksia voimakkaasti

viime aikoina on ollut esillä lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamisen keinona myöskin puolisoiden määräaikainen yhteisverotus

valtionosuuksien uudistamista koskeva sinänsä myönteinen meneillään oleva hanke toteutetaan kustannusneutraalisti valtiokunta suhteessa sekä kuntien kesken

sinä aikana kun lapset ovat pieniä toinen vanhemmista on kotona

silloin pitäisi olla mahdollista se että puolisoilla olisi yhteisverotus jolloinka verotuksen kohtaantuminen olisi maltillisempi

tämän vuoksi uudistus ei lähtökohtaisesti muuta hallituksen esityksessä tarkoitettujen valtionosuustehtävien kustannustenjakoa valtion ja kuntien välillä

kun jo aiemmin pohjalla on se että kiinteistövero poistettiin verotulon tasauksesta ja edelleen on pohjalla vahvat valtionosuusleikkaukset niin kunnat joutuvat erittäin epätasa arvoiseen asemaan

samoin olisi perusteltua uudelleen harkita verotuksen lapsivähennyksen käyttöönottoa

valiokunta toteaa että uudistus jää sikäli keskeneräiseksi että se on toteutettu juuri näin kustannusneutraalisti ja että valtionosuusperusteita ei ole voitu uudistaa siinä määrin kuin olisi ollut tarvetta

joka tapauksessa lapsiperheiden taloudelliseen asemaan on puututtava varsinkin tässä tilanteessa jossa meillä väestörakenne on muuttunut nopeasti sillä tavalla että lasten osuus on entistä pienempi

nyt sitten hallitus esittää tässä lisää leikkauksia mutta tehtäviä kunnilta ei vähennetä sen sijaan lisätään

sinänsä perusteltua on keskustella pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista mutta ei niitä voi kohtuuttomasti sysätä kuntien kontolle jos ei niihin osoiteta rahoitusta

valtionosuusperusteiden korjaaminen vastaamaan paremmin kuntien olosuhdetekijöitä mihin myös sekä lausuntovaliokunnat sosiaali ja terveysvaliokunta ja sivistysvaliokunta ovat kiinnittäneet huomiota olisi aiheutunut huomattavia kuntakohtaisia muutoksia tilanteessa jossa myös kuntatalous on suurissa vaikeuksissa

hallitus puhuu kyllä kehyksen yhteydessä että noin miljardin edestä tullaan karsimaan tehtäviä kuntien velvoitteita mutta missä se näkyy

tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä käsitellään myös perheiden hyvinvointia laajemminkin

tämä tilanne on todella vakava ja tätä olisi syytä myös arvioida perustuslain näkökulmasta pystyvätkö kunnat ja missä määrin tehtäväänsä hoitamaan ja miten toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuus

todettakoon se että esimerkiksi valtionosuusjärjestelmässä erilaiset näitä palvelutarve ja olosuhdetekijöitä kuvaavat kertoimet eivät enää kuvaa niitä mitä pitäisi kuvata

me tarvitsemme luonnollisesti monia korjaavia toimenpiteitä

selonteon keskeinen lähtökohta on että kunta ja palvelurakenneuudistusta tulee jatkaa määrätietoisesti puitelain ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti

tässä yhteydessä sitten ajetaan hyvin voimakkaalla poliittisella tavoitteella kuntarakennelakia ja samanaikaisesti muut merkittävät osauudistukset on valjastettu palvelemaan tätä

esimerkiksi sairastavuuskerroin ei kuvaa sitä mitä sen pitäisi ei myöskään työssäkäyntikerroin tai vammaisuutta kuvaava kerroin ei myöskään syrjäisyyskerroin

tarvitaan paneutumista myös varsinaisiin perusteisiin siihen että me tuemme perhekäsitettä ja perheiden koossa pysymistä

eduskunta antoi selonteosta vastauksen viime kesäkuussa

niin sanotun kriisikuntamenettelyn vakinaistaminen ja tietohallintolaki koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi laki selvitysmenettelystä puitelaissa määritellyillä kaupunkiseuduilla sekä puitelakiin tehtävät muutokset koskien yhteistoiminta alueita ja sosiaalipalveluja

muutostarvetta on ja tähän muutokseen varauduttiin paras puitelain linjausten mukaisesti mutta tämä muutos ei kuitenkaan ollut mahdollista tässä tilanteessa toteuttaa

pääministeri on usean kerran antanut ymmärtää ja sanonut suoraan että sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksessa on tuettava muuta kuntauudistusta eli tuettava kuntarakennetta

kun perheissä tulee vaikeuksia tulisi pystyä yhteiskunnan taholta tukemaan perheen eheyttä

keskeisintä osaa kuntien palveluista käytetään välineenä toiselle asialle

monissa selvityksissä on todettu että esimerkiksi kouluikäiset lapset pelkäävät hyvin suuresti sitä että vanhemmat eroavat

valiokunta edellyttääkin lausumaehdotuksessaan hallituksen huolehtivan siitä että kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista jatketaan saattamalla valtionosuuksien määräytymisperusteet ajan tasalle vastaamaan kuntien erilaisia olosuhteita ja palvelutarpeita sekä siitä että samalla kustannusneutraaliperiaatteesta poiketen lisätään selkeästi valtionosuuksia kuntien lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi

tässä on myös kansalaisten yhdenvertaisuudesta kysymys

haluan todeta että mitkään kohdat eivät muuta puitelaissa jo olemassa olevia velvoitteita

arvoisa puhemies

tässä tarvitaan yhteisymmärrystä ja on surullista että kuntauudistuksesta kokonaisuudessaan tehtiin näin voimakkaasti poliittinen

juuri silloin tarvitaankin tukea siihen että vanhemmat tulisivat toimeen keskenään

arvoisa puhemies

on nimittäin niin että valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ei onnistu jos ei siihen kokonaisuuteen tule samalla lisää resursseja

niin ikään puitelaissa kirjattuja perusterveydenhuoltoon kiinteästi liittyviä sosiaalihuollon tehtäviä täsmennetään niin että ne koskevat kaikkea muuta paitsi päivähoitoa

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä saamansa selvityksen perusteella tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja valiokunta oli mietintöä tehdessään asiassa yksimielinen

arvoisa puhemies

juuri tänään olivat uutisissa esillä ne toimet mitä tehdään tupakan myynnin ja välittämisen hallussapidon osalta mitä esitetään rangaistusseuraamukseksi

minusta olisi vähintään yhtä tärkeää tarttua alkoholin saatavuuteen ja erityisesti siihen millä tavalla sitä lapset ja nuoret pitävät hallussaan ja millä tavalla sitä lapsille ja nuorille välitetään

valtioneuvosto voisi jatkossakin myöntää poikkeuksen asukaspohjavelvoitteesta jos alueelliset olosuhteet huomioon ottaen kunnan toimenpiteiden voitaisiin katsoa olevan riittäviä

aika loppuu joten totean vain asioina

sitten lisättiin rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen määrärahaa valiokunnan toimesta

täytyy todeta selkein sanoin että tämän täytyy tulevina vuosina olla budjetin pohjassa

sosiaalihuollon tehtävien yhtenäistämisellä täsmennettäisiin sosiaalihuollon palveluja koskevaa yhteistoimintavelvoitetta